on hienoa että nostamme vientirahoitusjärjestelmän lähemmäksi kansainvälistä tasoa ja pyrimme näillä toimilla edistämään suomalaisen viennin kilpailukykyä

valtion väliintulolla toivottavasti pystytään takaamaan pitkäaikaisen kannattavuuden parantaminen ja myös tasaamaan lyhytaikaisista rahoitusmarkkinoista johtuvia dramaattisia seurauksia

hallitus on lähtenyt todella mittavaan kunta ja sote uudistushankkeeseen jossa tavoitteena on taata kaikille suomalaisille myös jatkossa perustuslain turvaamat hyvinvointipalvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta

ministeri virkkunen on ottanut rohkeasti kuntauudistushaasteen vastaan ja häntä voi todellakin onnitella sinnikkäästä otteestaan viedä eteenpäin valtiovallan ehkä suurinta uudistusta vuosikymmeniin

vientiin suuntautuvat pk sektorin yritykset toimivat alihankkijoina ja niiden menestys on tällä hetkellä suoraan riippuvainen näiden suurempien yritysten myynnin volyymista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys vastaa hyvin suurien vientiyrityksien tarpeeseen ja on sellaisenaan kannatettava

toisaalta ne jotka ovat talouden kanssa olleet tekemisissä tietävät että pelkästään kunnan koko ei yksinään ratkaise kunnan toiminnan taloudellisuutta tai tehokkuutta palvelun laadusta puhumattakaan

arvoisa puhemies

muutoksen jälkeen ruotsissa eläkkeestä peritty vero vähennetään suomessa perittävästä verosta ja lopputuloksena on se että kaikki suomessa asuvat eläkeläiset maksavat yhtä paljon veroa samansuuruisesta eläkkeestään

te sanotte täällä että puolen miljoonan kustannukset voivat tulla tästä uudesta lakiuudistuksesta suomelle ja se on täysin mitätön teidän mielestänne

varsinaisen kuntarakennelain osalta pidänkin hyvänä että pakkoliitokset ovat mahdollisia vain vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien kohdalla

meidän toimintaohjelmassamme ensi vuodelle lukee että erilaisia yhteistyöverkostoja tullaan tiivistämään jotta rauhanprosessia saadaan edistettyä

nämä ovat pitkäjänteisiä kysymyksiä jotka vaativat varmaan myöskin lainsäädäntöön uudistuksia

minkälaisia suunnitelmia meillä on jo olemassa sen eteen että toimisimme yhteistyössä paitsi pohjoismaiden myös muiden etyj ja eu maiden kanssa jotta voitaisiin estää näiden henkilöiden lähteminen isisin joukkoihin

me olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä että tarvitsemme tänne suomeen lisää ulkomaisia sijoituksia talouden elvyttämiseksi ja kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi

nyt kuitenkin herää kysymys siitä kun puhutaan fennovoimasta esimerkiksi ja rosatomista joka on venäläinen organisaatio ja fortumin verkkojen myymisestä hongkongilaiselle yritykselle onko niin että keskusta ja perussuomalaiset ovat sitä mieltä että vain tietynmaalaiset yritykset ovat tervetulleita sijoittamaan suomeen

vaikka esimerkiksi jäteveron tuotto tullaan siirtämään kunnille ensi vuoden alusta ja myös kiinteistöverotusta uudistetaan kuntien edessä ovat kuntaliiton laskelmien mukaan erittäin nopeasti erittäin merkittävät sopeutustoimet

arvoisa puhemies

haluaisin kyllä kysyä ministeriltä

arvoisa puhemies

kuten täällä on ministeri stubb tuonut esiin ovat pohjoismaiden päätöksentekijät tehneet jo aktiivisesti yhteistyötä erilaisten rajaesteiden poistamiseksi

italiassa maan suurin ammattiliitto on valmis hyväksymään sen että nuorille voidaan maksaa selvästi normaalia tasoa alempaa palkkaa alkuvaiheessa kun he menevät töihin

kun kyseessä on todella suuri ja vuosien työtä vaativa uudistus saattaisi olla järkevää palastella kuntauudistus osiin siten että ensiksi uudistetaan niiden kuntien tilanne jotka sijaitsevat syrjäseuduilla ja eläköityvät ja joiden asema on pahasti talouden takia vaakalaudalla ja vasta sitten edettäisiin vähitellen myös muihin kuntiin

samoin on toimittu myös saksassa

osa näistä rajaliikkuvuuden esteistä on täysin arkipäiväisiä vaikkapa opiskelijoiden työharjoittelun sallimiseen toisessa pohjoismaassa liittyviä asioita mutta osa on sellaisia joita tulee ajatelleeksi vasta silloin kun tapahtuu jotakin vakavaa esimerkiksi joutuu työtapaturmaan

mikä on mielipiteenne voidaanko nuorille maksaa alkuvaiheessa selvästi alempaa palkkaa jotta he pääsisivät työhön kiinni

arvoisa puhemies

edustaja kanerva totesi tuossa äsken että ukrainan kriisi haastaa euroopan unionin ja näin todella on varsinkin energiapolitiikan ja yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta

vakuutusturvaa ei aina saakaan niin joustavasti kuin kotimaassa ja esimerkiksi työtapaturmaan liittyvien korvauksien ja kuntoutuksen järjestyminen voivat tuottaa ikävän yllätyksen kun sairaana tai loukkaantuneena joutuukin matkustamaan työskentelymaahan kuntoutuakseen vaikka asuukin muualla

puolan pääministeri donald tusk esitti äskettäin yhteisen energiaunionin perustamista koska sillä tavalla pystyttäisiin vähentämään euroopan riippuvuutta venäjän energiasta

pohjoismaat muodostavat myös oman markkina alueen jolla tavaroiden ja ihmisten liikkumisen vapaus on tärkeää ja pohjoismaiden alueen merkitys todennäköisesti vain korostuu tulevaisuudessa

ihmiset näkevät työskentely ja opiskelumahdollisuutensa alueellisesti entistä laajempana ja suomella on hyvä kilpailuasema esimerkiksi laadukkaiden yliopisto opintojen tarjoajana

se on paljon enemmän kuin yhdessäkään pörssiyhtiössämme todella suuri ja hallitsematon kokonaisuus

mitenkään mahdottomalta ei kuulosta se skenaario että esimerkiksi koulutus tai osaaminen ylipäänsä tulee jakautumaan pohjoismaiden sisällä painopistealueeltaan nykyistä enemmän niin että tulevaisuudessa esimerkiksi ruotsissa voi olla suuri kysyntä jostain työvoimasta josta suomella on ylitarjontaa tai toisinpäin

suureen kuntaan jouduttaisiin joka tapauksessa rakentamaan kaupunginosavaltuustot ja niillä taas ei olisi valtaa jollei niillä olisi omaa budjettia

tällöin muuttajalla ja toisessa maassa työtä tekevällä pitää olla varmuus siitä että työnteko toisessa maassa ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia ja että esimerkiksi eläkettä kertyy tasavertaisesti kaikissa pohjoismaissa riippumatta siitä missä näistä maista työskentelee

kun metropolialue maksaa satoja miljoonia euroja avustuksia muualle maahan muihin kuntiin ei meillä kerta kaikkiaan ole varaa tehdä mitään riskiharjoituksia etenkin kun ne jouduttaisiin tekemään vastoin näiden kuntien tahtoa

edustaja soininvaara totesi täällä aiemmin omassa muuten ansiokkaassa puheenvuorossaan että metropolialueelle tarvitaan sellainen metropolihallinto jolle siirtyy täysi verotusoikeus

ruotsi on osannut kaupallistaa innovaationsa meitä paremmin

meillä suomalaisilla puolestaan on omat vahvuutemme ja perinteemmekin teollisuustuotteiden kaupassa ja nyt myös cleantechin ja kaivannaisteollisuuden aloilla

erityisesti tulisi suomalaisten ottaa myös korkeakoulumaailman oppia ruotsalaisilta ja tanskalaisilta kulutustavaroiden markkinoinnissa ja innovaatioiden kaupallis tamisessa joissa nämä maat ovat meitä parempia

sen jälkeen voisimme taas keskittyä siihen kaikkein oleellisimpaan eli kuntalaisten peruspalvelujen hoitamiseen eikä kuntarajoista ja niiden paikoista tarvitsisi enää keskustella

pohjoismainen yhteistyö ja rajaesteiden poistamisen merkitys tulee ottaa vahvasti esiin kaikilla foorumeilla jotta yhteinen tahtotila vahvistuu ja välittyy selvästi

työharjoittelun vakuutuskäytännöt varhais ja sairauseläkkeiden säännösten yhteensopimattomuus sekä neljän kuukauden sosiaaliturvalainsäädäntö ovat niitä ongelmia jotka pitää ratkaista aivan erityisen ripeällä aikataululla

kuten kreikan vaalituloksesta on tullut todettua vaaleissa hyvin pärjänneet vasemmistopoliitikot ovat olleet hyvin taitavia retoriikassaan ja vierittäneet syyn omasta huonosta tilanteestaan muiden euroopan maiden vastuulle

tosiasia kuitenkin on se että poliitikot itse siinä maassa ovat vastuussa maansa huonosta tilanteesta

on aivan päivänselvää että näitä velkoja ei tule antaa anteeksi vaan kreikkaa tulee kohdella aivan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin maita jotka ovat lainaa saaneet kuten portugalia ja irlantia

mutta jos mietitään vaihtoehtoja joita meillä on tarjolla niin ehkä se kuitenkin on niistä jollain tapaa siedettävin siinä mielessä että sillä tavalla me saamme rahaa liikkeelle me saamme investoijat investoimaan ja saamme ehkä jossakin vaiheessa lopun tälle näivetyskierteelle mutta kuten sanottua hyvä vaihtoehto se ei tietenkään ole

arvoisa puhemies

kotitalouksien velkaantuminen on puhuttanut ja pelottanutkin talouskriisin aikana

kysyisin valtiovarainministeri urpilaiselta

arvoisa puhemies

evm sopimuksen lähtökohtaoletuksena on että kansainvälinen valuuttarahasto osallistuu kriisinhallintaan että annettava tuki on vastikkeellista että yksityiset velkojat osallistuvat taakanjakoon ja että evmllä on etuoikeutettu asema velkojana heti imfn saatavien jälkeen

arvoisa puhemies

positiivisessa luottorekisterissä on mahdollisten maksuhäiriöiden lisäksi tiedot henkilön ottamista lainoista ja siitä kuinka hän on pystynyt niistä suoriutumaan

arvoisa valtiovarainministeri kun suomen sitoumukset nyt jälleen kasvavat missä menee mielestänne se raja kuinka pitkälle suomi voi näissä vastuissa mennä

sen vuoksi se antaisi lainanantajalle paremman valmiuden arvioida asiakkaan riskitasoa ja parhaimmillaan ylivelkaantuminen voitaisiin välttää ajoissa

onko olemassa esimerkiksi jokin euromääräinen raja jota suomen ei mielestänne tulisi ylittää euroopan erilaisten kriisirahastojen muodossa

miten suomalaisten velkaantumista pitäisi mielestänne hillitä ja voisiko esimerkiksi positiivisen luottorekisterin muodostaminen olla avuksi ylivelkaantuneisuutta vastaan

on tärkeää että parlamentaarikoilla on kansainvälisiä foorumeita joilla voidaan keskustella paitsi tärkeistä ihmisoikeuskysymyksistä myös keskeisistä sekä kansainvälisistä että kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä

itse olin perustuslakivaliokunnassa käsittelemässä asiaa ja pidän erinomaisena että perinteisen välillisen demokratian rinnalle saamme kansalaisaloitteen

arvoisa puhemies

etyj ei kuten eivät mitkään kansainväliset yhteistyöelimet kuitenkaan pysy tehokkaana yhteistyövälineenä ellei niitten toimintaa kehitetä jatkuvasti

pidän sitä merkittävänä uudistuksena koska etenkin monet nuoret tuntuvat olevan vieraantuneita poliittisesta päätöksenteosta eivätkä koe pääsevänsä vaikuttamaan asioiden eteenpäinviemiseen

kokouspöydällä on vuosikausien ajan ollut useita asioita joihin ei tunnuta löydettävän yrityksistä huolimatta ratkaisua esimerkkinä vuoristo karabahin tilanne jossa konfliktia on yritetty ratkaista jo kaksikymmentä vuotta

nyt kun selonteko on käynyt ulkoasiainvaliokunnan lisäksi sekä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että sivistysvaliokunnassa lausunnoilla näemme selvemmin mitkä ovat niitä joka päivä vastaan tulevia asioita joita tulee vielä kehittää jotta nimenomaan tavallisen kansalaisen asema paranisi

kansalaisaloitetta koskevassa lakiuudistuksessa itse pohdin ainakin kahta asiaa

ensimmäinen niistä oli se pitäisikö aloitteentekijöiden nimien olla julkisia

on tietenkin totta että jollakin pienellä paikkakunnalla ei ole aina niin helppoa tuoda esiin ainakaan valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä mutta periaatteessa olen kyllä sitä mieltä että jos jotakin asiaa haluaa viedä eteenpäin se on syytä tehdä julkisesti eikä voi olla myöskään niin että oma nimi esimerkiksi vahingossa päätyy jollekin listalle josta sitä itse ei voi todeta

selkeät ihmisoikeusrikkomukset joita esimerkiksi etyjin helmikuun kokouksessa nostettiin esiin useissa eri maissa herättävät kysymyksen mitä etyj voi tehdä muuta kuin julkilausumia ja kannanottoja jotta asiat todella etenisivät parempaan suuntaan niissä maissa joissa on eniten ihmisoikeusrikkomuksia

hyvin moni käytännön hankaluushan liittyy opiskeluun työn hakemiseen ja työn tekemiseen toisessa maassa sekä tilanteisiin joissa joutuukin yllättäen työkyvyttömäksi tai kun jää pitkän monessa maassa tehdyn työuran jälkeen eläkkeelle puhumattakaan eläkkeen kertymisestä silloin kun työtä on tehty pätkissä tai silpuissa eri maissa

on aika selvää että emme voi ottaa käsittelyyn selkeästi ihmisoikeuksien taikka perustuslain vastaisia asioita emmekä myöskään minkäänlaisia vihapuheita sisältäviä aloitteita emmekä esimerkiksi yksittäisiä etnisiä ryhmiä vastaan tehtyjä aloitteita

kansainvälinen huomio ja asiasta puhuminen euroopassa nosti painetta ottaa asia uudelleen käsittelyyn venäjällä mutta yhdysvallat ja iso britannia ovat menneet painostamisessa pidemmälle soveltamalla pakotteita venäläisiä virkamiehiä vastaan jotka olivat osallisena magnitskin kuolemaan

en tarkoita tällä täydellistä harmonisointia johon edustaja vahasalo aiemmin täällä viittasi vaan sitä että tällä hetkellä opiskelijan on todella vaikea arvioida eri maissa suoritettujen opintojen tuomaa pätevyyttä tai kelpoisuutta omassa maassaan

itse näen asian niin että tulevaisuudessa opiskelijat voisivat halutessaan suorittaa osan tutkinnostaan yhdessä maassa toisen osan toisessa maassa ja niin edelleen

syyrian tilanne on ollut esillä myöskin euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö etyjin kokouksissa samoin euroopan neuvoston kokouksissa ja molemmissa tapauksissa järjestöt ovat voineet vain voimattomina seurata sivusta sitä mitä tässä maassa tapahtuu

toki tätä tehdään paljon jo nyt mutta se että opintokokonaisuuksia on hankala vertailla ja korkeakoulut kilpailevat määrärahoista ja suojelevat omaa reviiriään hidastaa ja hankaloittaa valmistumista

silti pohdin itse sitä voimmeko tosiasiassa olla eurooppalaisena maana ja yhteistyöjärjestön jäsenenä uskottava tasa arvon lähettiläs jos tuemme euroopan ainoan diktatuurin järjestämiä kisoja

näettekö joitakin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia joita näillä yhteisillä areenoilla voitaisiin tehdä jotta tämä pakolaiskysymys saataisiin koordinoitua euroopassa paremmin

juuri esimerkiksi korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen vahva reviiriajattelu ja oman alueen suojelu sekä suomessa että rajojen ulkopuolella estävät aidosti ratkaisujen hakemista

sekä magnitskin että valko venäjän mm kisojen tilanteesta voi sanoa että molemmat kyseessä olevat maat tarvitsevat vähintäänkin selkeät suunnitelmat siitä millä tavalla ihmisoikeustilannetta parannetaan mutta myös muiden maiden vaatimuksen tästä

tässä kohtaa peräänkuuluttaisin nimenomaan valtiovaltaa sekä suomessa että laajemmin muiden pohjoismaiden kesken katsomaan kokonaisuutta ja pitkälle horisonttiin

on pohdittava mikä olisi oikea tapa saada maata muuttamaan politiikkaansa ihmisoikeusasioissa tai vaikkapa kuolemanrangaistuksen poistamisessa joka on vielä käytössä muutamassa etyj maassakin valko venäjällä ja usassa

on kiistämätön tosiasia että esimerkiksi ruotsalaiset ja tanskalaiset ovat onnistuneet suomalaisia paremmin kulutustavaroiden ja palveluiden sekä brändituotteiden markkinoinnissa ja suomalaisilla taas on vahva teollisuustuotteiden ja prosessituotannon osaamisen perinne

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomen kannalta tulevaisuudessa paremmin toimiva etyj tarkoittaa että meidän täytyy pystyä tuomaan esiin entistä paremmin myös suomelle tärkeitä asioita ja pohtia olisiko joitakin maita joiden kanssa voisimme hakeutua aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön

eri korkeakoulut eri pohjoismaissa pystyisivät erikoistumaan siihen missä ovat suhteessa parempia kuin muut ja tulemaan niillä aloilla maailman huipuiksi

kaupungit ovat lähteneet eri kuntien kanssa selvityksiin muun muassa espoo vihdin kirkkonummen ja kauniaisten kanssa ja kuitenkin saamme lehdestä lukea että alueelle ollaan silti laittamassa selvitysmies joka selvittää helsingin vantaan ja espoon yhdistymistä

arvoisa puhemies

tätä yhteistyötä tulee vaalia myös jatkossa mutta sen lisäksi tulee pohtia muita yhteistyön tiivistämisiä esimerkiksi itämeren maiden sekä venäjän sekä etyjin suurten ja merkittävien maiden kanssa

pohjoismaiden ministereiden eri maissa tulisi siis katsoa alueen yhteistä etua alueen yhteisestä näkövinkkelistä ja katsoa mihin suuntaan haluamme pohjolaa viedä

ollaanko tällainen selvitysmies esittämässä vai onko tämä pelkästään huhupuhetta

tässä yhteistyössä on tärkeää etenkin itämeren yhden maailman saastuneimmista merialueista suojelu ja vakavimpiin lähiajan uhkakuviin kuuluvaan öljytankkerionnettomuuteen varautuminen

toinen kysymys metropolihallinnosta

mikäli alueelle tulee metropolivaltuusto joka valitaan vaaleilla niin tuleeko tälle metropolivaltuustolle myöskin verotusoikeus

innovatiivisuus terveys koulutus ja energia ala ovat sellaisia aloja joissa pohjoisella yhteistyöllä on varmasti saavutettavissa kilpailuetuja mikäli ne toteutetaan hyvistä lähtökohdista

arktisen alueen taloudellisen toiminnan lisääntyminen luo suomelle ja pohjoismaille alan innovaatiotoimintaan liittyvää etua ja juuri tätä meidän omiin etuihimme liittyvää innovaatioyhteistyötä pitää harjoittaa enemmän pohjoisen alueen maiden kesken